samoin minä haluan kiittää eduskunnan jäseniä tästä erittäin tasokkaasta ja hyvästä keskustelusta jossa on puhuttu hyvin avoimesti niistä hyvistä asioista mutta myös niistä ongelmakohdista joita venäjällä löytyy

skinnari epäili että jostain löytyy joitain leikkauslistoja

niistä ei oikein tule mitään muuta kuin paljon hämmennystä ja epätietoisuutta

talousneuvoston johdolla tehdään erään tyyppistä spending reviewta eli katsotaan sitä mitkä ne valtion menokohteet oikein ovat

en todellakaan ole sellaista hallituksen työskentelyssä havainnut

kun katsoo tämän päivän helsingin sanomia ja sitä lakiesitystä niin siinähän oli hyvin paljon samoja elementtejä kuin keskustan perustellussa kotikuntamaakunta mallissa joka säilyttäisi palvelut myöskin terveyspalvelut lähellä ihmisiä

sitten on todellakin seuraavan eduskunnan ja hallituksen tehtävä katsoa taas seuraavaksi neljäksi vuodeksi sitä kokonaisuutta

asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä puhutaan myös niistä vaikeista asioista ja ongelmakohdista muttei sitten myöskään turhaan politisoida sellaisia asioita jotka eivät sille poliittiselle tasolle kuulu vaan tiettyjä asioita käsitellään sitten viranomaistasolla

kun tuossa opposition puheenvuoroja kuuntelin niin ajoittain tuli vähän sellainen olo että kansainvälistä finanssikriisiä ei tässä maassa olisi ollutkaan

sehän ei ole mikään automaatti vaan kyse on siitä että tapauskohtaisesti harkitaan onko sille leikkaukselle perusteita ja minun mielestäni ainakin on järkevää että nuoria kannustetaan joko työhön tai koulutukseen eikä niin että saa vastikkeetonta rahaa

niin synkkänä nähtiin tämä tilanne ikään kuin suomen omien toimien osalta ja vuoksi olisi jouduttu tähän tilanteeseen jossa työllisyys kieltämättä on heikentynyt

täällä monessa puheenvuorossa tuli edelleenkin esille tämä venäjän kauppa ja joissain jopa vähän haikailtiin suurempaakin osuutta suomen kauppaan venäjälle mutta kyllähän tämä osuus on nytkin jo erittäin korkea

mutta kiitos hallituksen määrätietoisten toimien on pystytty pitämään työttömyys kuitenkin sellaisissa rajoissa että kukaan ei uskonut sitä kun taantumaan syöksyttiin

venäjä on meidän ykköstuontimaa ja kolmanneksi suurin vientimaa

arvoisa puhemies

kun täällä nyt näyttää siltä että ainoa hallituksen linjasta poikkeava esitys oppositiolla on pääomaverotuksen korottaminen niin juuri niin kuin täällä on tullut ilmi me tässä hallituksessa arvioimme aloittaessamme sitä onko nyt mahdollisuutta tehdä vähän isompi verouudistus mutta päädyimme siihen että koska talouden tilanne oli niin epävarma silloin kesällä ja myöskin edelleen alkusyksystä niin tätä asiaa on syytä harkita kokonaisuudessaan vasta vähän myöhemmin

tietenkin voisi puhua enemmänkin siitä volyymin kasvattamisesta koko kaupassa ja sitä kautta viennin kasvussa on varmasti näkymiä

mutta onnistuimme sen hoitamaan yhdessä suomalaisten yritysten kanssa ja hallituksen vahvoilla toimilla että työttömyys ei missään vaiheessa noussut liian korkeaksi

ja onneksi nyt on taloudessa käänne parempaan tapahtunut mutta vieläkään ei voi kuitenkaan julistaa taantumaa ohitetuksi vielä epävarmuuksia on sen verran ilmassa

lehti kiinnitti huomiota myös siihen että suomalaisilla yrityksillä ja tuotteilla on hyvä maine erityisesti pietarin seudulla ja se pitää kyllä paikkansa myös omien kokemusteni ja raporttien kautta että sitä potentiaalia meillä kyllä näiden kauppasuhteidenkin parantamiseen ja viennin lisäämiseen ilman muuta on

kun työllisyys pysyi kohtuullisen hyvänä pystyimme myöskin kohtuullisen hyvin pitämään kiinni tästä suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta jonka säilyttäminen ja tietenkin uudistaminen on tavoitteena myös tulevina vuosina

mutta niitä toimenpiteitä joita hallitus tekee vahvan kasvun aikaansaamiseksi työllisyyden parantamiseksi niin kuin hyvin tiedätte on tässä budjettiesityksessä lukuisasti ja runsaasti

aina uusiutuvan energian paketista jossa lisätään rahoitusta tutkimukseen tuotekehitykseen osaamiseen siihen että vuokra asuntotuotannon korkotukivaltuudet lisääntyvät liikennehankkeita viedään eteenpäin samoin kuin kansallista laajakaistahanketta

kanervan puheenvuorossa tuli esiin myöskin tämä telakkateollisuus ja olen samaa mieltä siitä että siinä on yksi tällainen teollisuudenala jossa on erittäin paljon potentiaalia suomalais venäläiselle yhteistyölle ja laajemminkin tämä meriteollisuus on ollut esillä talouskomission työssä

takuueläke ja pienimpien äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen korottaminen ja monet muut yksittäiset pienemmät toimenpiteet ovat vahvistaneet juuri kaikkein heikoimmin toimeentulevien asemaa

tässä budjetissa on vahva työllisyyden eteenpäinmenon leima

haavisto täällä totesi myös se herkkä ja haavoittuva luonto joka sillä alueella vallitsee

tätä ikään kuin ongelmaa ei vielä tämä wto sopimus poista vaan näitä neuvotteluita jatketaan venäjän kanssa

ukkmi siis ulkomaankauppa ja kehitysministeri väyrynen on näitä asioita edistänyt mutta tässä on ikään kuin vaikeuskertoimena sitten vielä tämä eun ja suomen ikään kuin työnjako joka lissabonin sopimuksen osalta on muuttunut

arvoisa puhemies

viime vaalikaudella yhteistyössä sdpn kanssa muuten saatiin aikaan hyvin paljon työpaikkoja työn verotuksen keventämisellä ja yritysverotusta keventämällä mutta ei silloin asetettu veronkevennyksiä ja tulonsiirtoja ja palveluiden kehittämistä ollenkaan vastakkain

sitten vielä arvoisa puhemies lopuksi näistä viisumiasioista

kuopalle kun hän peräsi näitä hyviä tuloksia niin tätä hanketta seurataan oikeastaan poikkeuksellisen tiiviisti yhdessä myöskin tutkijoiden yliopistojen kanssa niin että saadaan tietoa siitä miten tässä on onnistuttu ja ovatko ne tavoitteet joita lähdettiin hakemaan saavutettu

se on selvää että meillä tavoitteena on että pystyttäisiin viisumeista pitkällä tähtäimellä luopumaan mutta sehän edellyttää tietenkin muun muassa asiakirjaturvallisuuden parantamista

pitää osata tehdä politiikkaa ajassa

ei suomessa

saimme aikaan takuueläkkeen pienimmät etuudet sidotaan indeksiin ja tätä kautta tässäkin budjetissa näkyy erittäin vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sata komitean työn tulokset ovat tätäkin kautta erittäin merkittäviä

itse vierailin viimeksi maanantaina kurikassa jossa kolmen kunnan kesken on yhteistoiminta alue muodostettu ja ensimmäisenä vuonna alitettiin budjetti selvästi ja tänä vuonna näyttää aivan samalta

huomenna kun tapaan pääministeri putinin otan esille myös sen asian että olisi hyvä jos myös venäjän puolella tarkasteltaisiin näitä omia käytäntöjä ja joustavoitettaisiin niitä niin saataisiin tämä kokonaisuus puolin ja toisin aikaisempaakin toimivammaksi

mitä tulee sitten näihin puheisiin siitä että ajetaan tasaveroa niin haluaisin muistuttaa teitä siitä että kelamaksuhan ei ollut mikään progressiivinen vero

täällä joissakin puheenvuoroissa myös on vähän epäilty sitä syntyykö tässä uusia himmeleitä tosin vähemmän kuin aikaisemmin johtuen siitä että tässä selonteossa on hyvin käyty läpi se että käytännössä sosiaali ja terveystointa järjestäviä tahoja tulee olemaan puolet vähemmän kuin vielä silloin oli kun paras hanketta käynnistettiin

se ei ole varaa pitää se korvataan nyt energiaveroilla ja työllisyyden verottamisesta joka kuitenkin on työllisyyden kannalta erittäin olennaista siirrytään kulutuksen verottamiseen

olen useaan otteeseen omissa puheenvuoroissani samoin kuin kollegaministerit käynyt läpi niitä konkreettisia yksityiskohtaisia myös lakiesityksiä joita on tänne eduskuntaan tuotu aivan tänä syksynä viimeksi koskien nimenomaan pankkien vertailutietotarkastusoikeuden sallimista verohallinnolle

eli kyllä tässä selvää selkiintymistä tapahtuu ja se parantaa myös sitä ohjaamista

painopistettä siirretään sinne jonkin verran ei kuitenkaan kohtuuttomasti eikä radikaalisti mutta juuri oikealla tavalla

sitten ed

samoin sitten perusvähennyksen nostaminen myöskin ensi vuoden budjetin osalta kertoo siitä että tämä hallitus haluaa olla sosiaalisesti oikeudenmukainen myös verotuksen puolella puhumattakaan sitten niistä lukuisista perusturvaan kohdistetuista parannuksista

te haluatte uuden kuntareformin te haluatte laittaa rakenteet vielä isompaan mullistukseen eikä se ole mahdollista samanaikaisesti paras hankkeen kanssa

sen vuoksi en tule todellakaan asettamaan mitään sellaista parlamentaarista työryhmää joka tekee työtä paras hanketta vastaan

senkin lainsäädännön joka on tällä vaalikaudella päätetty joka nyt on eduskunnassa lopulliset tulokset nähdään vähän pidemmällä aikavälillä

heinäluoman puheessa kun totesitte näin että hankalia ja ikäviä päätöksiä tämä hallitus siirtää

mutta väitteet siitä että hallitus ei määrätietoisesti tee töitä harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitkemiseksi eivät todellakaan pidä paikkaansa

haluaako sdp leikkauksia haluatteko kuntien pakkoliitoksia

siinä on uudistamisen tarvetta

tämä hallitus on tehnyt juuri tähän aikaan sopivia päätöksiä

enemmän kuitenkin tällaisesta lainhuoltotyöstä on kyse

vaikka onkin totta että me harjoitamme kyllä erittäin tiukkaa menokuria ei tässä budjetissa näy kyllä minkäänlaista löysyyttä mutta se on kohdennettu juuri oikealla tavalla

eli otetaan nekin kunnat mukaan jotka eivät automaattisesti paras lain myötä joutuneet ikään kuin rakenteitaan mylläämään ja todellakin tuloksia on tästä jo saatu

niin se vain on että meillä on tässä maassa esimerkkejä erittäin tehokkaasti ja hyvin tehtävänsä järjestäneistä kunnista koosta riippumatta

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä että pystyisimme euroopan sisämarkkinoita edelleenkin kehittämään toimivampaan suuntaan saisimme aikaan tasapainoiset kauppa ja investointisopimukset eun ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

sitten tietenkin sosiaalitoimen osalta se logiikka on siinä että on hyvä järjestää ne molemmat siinä samassa organisaatiossa eikä erillään niin että se sosiaalitoimen yhdistäminen ei lähde ikään kuin siitä väestöpohjavelvoitteesta

mutta ilman muuta on tärkeää myöskin edelleenkin tehdä toimenpiteitä niin että tämä eun eurokriisi saataisiin taakse

oli kyllä yllätys että tämä hallitus lisää velkaantumista nimenomaan siksi että kokoomuksesta vielä pari viikkoa sitten vannottiin että lisää velkaa ei saa ottaa

kun ed

olen edellisten puhujien edustaja kanervan ja edustaja kääriäisen kanssa samaa mieltä siitä että nämä ulko ja turvallisuuspolitiikan painotukset ovat yhä tärkeämpiä eun sisällä

rajala kysyi miten palkitaan hyvin asiansa hoitavia kuntia niin olen kyllä sitä mieltä että jos kunta hoitaa asiansa hyvin järjestää palvelut tehokkaasti toimii taloudellisesti niin kyllä se kiitos ilman muuta lopussa seisoo

suomella on ollut siinä pitkä vakaa linja niin että haluamme tätä eun ulko ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta vahvistaa mutta myöskin sen työkaluja pitää kehittää

ideahan on nimenomaan se että näillä yhteistoiminta alueilla sen kunnan toiminnot jotka on järjestetty hyvin leviäisivät sen yhteistoiminta alueen niihin kuntiin joissa toiminnat on järjestetty vähän huonommin eikä toisinpäin

mutta kyllä pitäisi kahdesta edellytyksestä pitää kiinni

ensimmäinen on se että se lisävelka kohdennetaan oikein todellakin sillä tavalla että saataisiin lisää työtä kasvua ja toimeentuloa

nythän näin ei tapahdu

sitten ed

itse asiassa näistä raidehankkeista ainoastaan tämä sinänsä järkevä espoon metron jatkaminen on sellainen joka tuo sitä työtä tässä nopealla aikataululla

näistä löytyy erilaisia määritelmiä mutta ei ikään kuin sellaista lainsäädännöllistä määritelmää mitä kaikkea niihin luetaan

muut ovat enemmänkin sitten selvittelyä ja kuvittelua

kansalaiset ovat varmasti vähän hämillään jotkut jopa peloissaan siitä miten käy työpaikkojen miten käy oman ja suomen tulevaisuuden ja tätä kansalaistenkaan hämmennystä ei varmasti ole omiaan hälventämään se että hallitus näyttäytyy eripuraisena ja näyttäytyy voimattomana ja myöskin sellaisena että vaikutusmahdollisuudet euroopan unionissa eivät enää ole parhaat mahdolliset

mutta tietenkin kyse on näistä sellaisista nopeasti saavutettavista kuten päivähoidosta ja peruskoulusta ja keskeisimmistä terveyspalveluista

toinen on sitten se että tehdään ne rakenteelliset uudistukset joihinka hallitus on sitoutunut ja siitä ei kyllä tässä hallitusohjelmassa ole riittävästi takeita

sitten puheenvuoroissa myöskin kysyttiin tai tuli ilmi se että kun kaikki kunnat eivät kuitenkaan nyt ole tehneet vielä niitä päätöksiä eli sitä vauhdittamisen tarvetta ja jonkinlaista kaipuuta ainakin joillakin alueilla siihen keppiin on niin kyllä ainakin ministerinä uskon että sosiaali ja terveysministeriöstä ministerit tulevat mukaan jos halutaan vahvempaa ohjausta tietyillä alueilla tietyille kunnille

tätä huolta hälventäisi varmasti se jos välittyisi hallituksen toimista se kuva että hallitus on varautunut kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin mitä tässä kriisissä voi tapahtua

jos joku siitä loukkaantui niin pahoittelen sitä

en todellakaan tarkoittanut leimata yhtään puoluetta tai edustajaa tai puolueen politiikkaa sinänsä epäisänmaalliseksi vaan kyse oli siitä että kun näitä suuren valiokunnan luottamuksellisia tietoja käytetään ikään kuin vaalipelissä nappulana ja niitä käytetään silloin kun niitä ei pitäisi julkistaa niin se oli se mitä en pidä isänmaallisena toimintana

onko hallitus varautunut kaikkeen myös siihen epätoivottavaan vaihtoehtoon että eurojärjestelmä ei kestä ainakaan tällaisena kuin se tällä hetkellä on

kuten täällä on moneen otteeseen todettu opposition ei tarvitse olla huolissaan siitä etteikö hallitus kantaisi huolta ja tekisi toimenpiteitä kuntatalouden saattamiseksi tämän talouslaman yli taloustaantuman yli

se epäselvyys tuntuu nyt olevan siellä opposition puolella

myönnän kyllä että tämä koko kuntatalouden mekaniikka mekanismit samoin kuin valtionosuusjärjestelmän ja yhteisöverojärjestelmän yksityiskohdat ovat vaikeita ja on hyvä että täällä tuli useaan väärinymmärrykseen sinänsä jo korjausta ja varmasti tukiopetusta tästäkin salista löytyy näiden yksityiskohtien hiomiseen

tämä on koko hallituksen yhteinen huoli että pystytään tasavertaisesti kaikkialla suomessa peruspalvelut turvaamaan

arvoisa puhemies

siitä huolimatta suomalaiset yritykset tekivät parhaansa hallitus teki oikeaan osuneita toimenpiteitä ja siitä selvittiin kohtuullisesti mutta haasteita on edelleen edessä ja on ikään kuin aika huvittavaa että ministeri urpilainen ylimielisesti kertoo siitä että tämä hallitus nyt elää ajassa ja aikaisemmat hallitukset eivät eläneet ajassa

nimenomaan viime vaalikaudella elettiin ajassa ja tehtiin siihen ajankohtaan sopivia toimenpiteitä joilla pelastettiin suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa eikä se ajassa eläminen tarkoita sitä että kun hallitusohjelmasta tuskin muste on kuivunut niin siitä vajaa viikon päästä sanotaan että sitä pitääkin nyt sitten muuttaa

miten tässä käy

täällä useassa puheenvuorossa vielä kysytään sitä niin kuin on pitkään syksyä kysytty miksi hallitus ei tätä verouudistusta vielä tehnyt pääomaverotuksen korottamisessa jossa nimenomaan painopisteen pitää olla näissä suurimmissa osingoissa

kun yritysverotusta ja pääomaverotusta muutetaan niin pitää erittäin huolellisesti tehdä ne muutokset jotta ei estetä yrityksiä työllistämästä ja jätetä kannustamatta yrittäjyyteen

työllistäminen ja kannustavuus ovat silloin kun muutoksia tehdään sellaisia joita pitää tarkastella

sen vuoksi ei ole tähänkään kysymykseen yksinkertaisia vastauksia vaan kannattaa niitä uudistuksia tehdä kokonaisuutena samoin kuin kannattaa ajoittaa ne uudistukset sellaiseen aikaan että talouden epävarmuuden osalta alkaa olla kunnolla sitä kovaa maata jalkojen alla